on aivan selvää että tämä mallimme on omiaan estämään liiallista keskittymistä ja tätähän nimenomaan näissä suurkunta ajatuksissa laita alueet pelkäävät ja aivan aiheellisesti

ja on toivottavaa että tällä lakimuutoksella nyt sitten vältetään todella niitä mittavia ongelmia joita näitten muutostöitten osalta usein taloyhtiöissä on ollut

itse asiassa tämä on selvää että näinhän tässä on käynyt koska hallituspuolueet eivät ole halunneet kuunnella kuntia tai alan isoja todellisia asiantuntijoita

joka tapauksessa on syytä tarkistaa nykyistä eläinsuojelulainsäädäntöä ja sen ajantasaisuus

joutuu toteamaan että erityisesti tämän vaalikauden aikana täällä etenkin valiokuntatyössä on jouduttu toteamaan monessa yhteydessä rohkenen sanoa osin hyvinkin heikohko lainsäädännön taso ja pelkään pahoin että tämä loppuruuhka nyt sitten vielä pahentaa tätä arviota

ongelmallista tässä on myös se että valtioneuvosto on ymmärtääkseni edellyttänyt muun muassa metso lainsäädännön osalta ja siihen liittyen ja ennen kaikkea sen luonnonarvokauppasäädöksiin liittyen sitä että on selvitettävä metso lainsäädännön ja kemera lainsäädännön välinen suhde mutta ainakaan minä en ole nähnyt että sitäkään olisi tehty

ruuan tuotantoa on yhteiskunnallisesti tuettava koska ruoka on perushyödyke yhteiskuntien rauhan tae ja tuet varmistavat sen että köyhimmilläkin ihmisillä on varaa ostaa ruokaa

ne kuntaliitokset mitä suomessa on vuosikymmenien saatossa tehty valitettavasti osoittavat tämän keskittymisen pelon aiheelliseksi ja esimerkit puhuvat puolestaan

mutta kaiken kaikkiaan on erittäin hyvä asia että vihdoin ja viimein lakia on päästy muuttamaan ja tämä näyttää monella tavalla erittäin hyvältä

no sitten tähän toiseen isompaan kysymykseen eli lakiin euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

toki tässä ei ole kysymys siitä että eläinsuojelulainsäädäntöä nyt olisi lähdetty tarkistamaan nimenomaan vain tämän turkistarhausalan näkökulmasta vaan kaiken kaikkiaankin eläinsuojelulainsäädäntö vaatii monella tavalla ajantasaistamista

ruuan tuottamisen on siis oltava myös kaiken kaikkiaan kannattavaa

hallituksen sote esitys on hyvin sekava minkä edustaja virtanenkin on useissa keskusteluissa joutunut toteamaan ja tämä esitys johtaa moniportaiseen rakennehimmeliin jossa vastuu ja valtasuhteet menevät ristiin ja päällekkäin ja jossa keskeinen tehokkuutta aikaansaava sosiaalipalveluitten perusterveydenhuollon perus ja erikoissairaanhoidon sote integraatio raja aitojen poistaminen toteutuu vain osassa maata ja sielläkin vain osittain

arvoisa puhemies

mitkä ne syyt sitten ovat olleet sitä varmasti on syytä jossakin vaiheessa arvioida ja tarkastusvaliokunta ja tarkastusvirasto ovat tätä arviointia ansiokkaasti myös tehneet

maatalouden rakennekehityksen kannalta on totta kai tärkeää että ikääntyneillä maatalousyrittäjillä on mahdollisuus siirtää maatilansa nuoremmille tilanpitoa jatkaville sukupolville riittävän ajoissa

sen lisäksi meillä on tehty näiden muutosesitysten teon aikaan ilmasto ja energiastrategia ilmasto ja energiaselonteko ja ilmasto ja energiastrategiassa on erittäin paljon tavoitteita joitten osalta on aivan välttämätön

itse ymmärtäisin että joku euroopan takausjärjestelmä olisi parempikin nimi tälle järjestelmälle

tälle vaalikaudelle tyypillistähän on ollut muun muassa se että hallituksen esityksiä täydennetään niitä on jouduttu muuttamaan hyvinkin nopeasti ja valmistelu on ollut kovin sisäistä ministeriöitten sisällä eli avoimuus on ollut kovin kyseenalaista

luopumistukijärjestelmän avulla turvataan ensisijaisesti maatalouselinkeinon jatkuminen sekä maatalouden rakenteen parantuminen ja sitä kautta kotimainen elintarviketuotanto

valtioneuvoston selonteko itämeren haasteista ja itämeri politiikasta on erittäin tarpeellinen koska näin voidaan muun muassa tarkastella itämeren suojelua kokonaisuutena ja eri hallinnonalat ylittävänä ongelmana

itse näen kaikesta siihen liittyvästä kritiikistä huolimatta että tuo lakiesitys on hyvä

totta kai on myös selvää että alan itsensä on koko ajan tehtävä töitä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi muun muassa omavalvonnan lisäämiseksi

kunnissahan tehdään tuhansia ja tuhansia sopimuksia joista esimerkiksi kunnallisilla luottamushenkilöillä käytännössä ei ole minkäänlaista tietoa puhumattakaan että he voisivat niitten sisältöön vaikuttaa

ja joi toisaalta vain välttämätöntä että tämä strategiahenki huomioidaan myös sitten tässä kemera lainsäädännössä ja näissä muutoksissa mutta sitäkään ei minun ymmärtääkseni tässä kemera esityksessä eikä myöskään tulevassa esityksessä ole huomioitu

on myös välttämätöntä tai ainakin itse pidän kuten valiokuntakin äärettömän tärkeänä että tälle alalle olisi syytä kehittää myös turkista eläintä kehitettäisiin turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä aivan samalla tavalla kuin tuonne nautapuolelle ja sikapuolelle

se täydentää kreikka pakettia budjetin ulkoisen epätasapainon korjaamisessa ja luottamuksen palauttamisessa

kotikuntamaakunta mallilla on siis monia hyötyjä

järjestelmän kautta tulleet jatkajat ovat käytännössä noin kuusi vuotta nuorempia panostavat selkeästi enemmän maatalouteen ja ovat useammin päätoimisia viljelijöitä kuin ne jotka aloittavat maatalousyrittäjätoiminnan luopuvan sukupolven siirryttyä vasta normaalille myel eläkkeelle

vaikka täällä monien hallituspuolueitten edustajien puheenvuoroissa tänäänkin on toista yritetty todistaa niin kyllä selkeä tosiasia on että tässä on mietitty ja menty eteenpäin ennen kaikkea hallinto ja rakenteet edellä

joutuu nimittäin sanomaan että tällä vaalikaudella kuntapuoli ja kuntapuolen lainsäädäntötyö on ollut osin hyvinkin totaalista waterloota

täällä debatin aikana esimerkiksi edustaja orpo taisi viitata kainuun maakuntakokeiluun mutta pakko on vain todeta että kun muun muassa valtiovarainministeriöhän kainuun maakuntakokeilua on seurannut koko sen kokeilun ajan varmaan ministeri virkkunen on omassa ministeriössään näihin raportteihin muun muassa tampereen yliopiston ja ministeriön omiin raportteihin tutustunut muun muassa ministeriön ryhmä toteaa eräässä raportissaan että kainuun maakuntakokeilun keskeisimpiä tuloksia on että ehjät palvelukokonaisuudet ja rahoitusmalli ovat mahdollistaneet menojen kasvun selvän pienentämisen

mutta ehkä noin pankkijärjestelmän näkökulmasta muutama hajahuomio sillä ymmärryksellä mikä itselläni tästä pankkijärjestelmästä kaiken kaikkiaan on

on aivan selvää että työvoiman saatavuuden kiristyessä myös ammatillisen koulutuksen aluevaikuttavuus tulee korostumaan eli kun tätä koulutusmitoitusta kaiken kaikkiaan nyt sitten lasketaan niin minusta tässä on huomioitava myös alueella vapautuvat syntyvät työpaikat ja myös se mistä niihin kaiken kaikkiaan löydetään tekijät

yksi asia johon myös on syytä kiinnittää huomiota on tuo eläinlääkäreitten riittävyys ja erityinen ongelmahan meillä on se mistä meille riittää riittävästi hyötyeläinlääkäreitä

eli sillä tavalla hiukan ongelmallinen tilanne että hallituspuolueenkin edustajana minun on kyllä nähtävä niin että nyt olisi syytä palauttaa työn alla olevat kemera lain muutokset ja muutoksen täydennykset takaisin ja tehdä nyt sitten kesän aikana aivan perusteellinen uusi lainmuutoskokonaisuus kemera lainsäädännön osalta

vaalikausi on ollut ideologista kuntauudistuksen eteenpäin painamista

jo nuo suomen kuormitusluvutkin osoittavat kuitenkin selkeästi sen että yksittäinen valtio ei voi pelkästään omilla toimillaan itämeren tilaa parantaa vaan tarvitaan kaikkien valuma alueen maiden yhteisiä ravinnekuormitusta leikkaavia toimia

tässä lakiesityksessä ehdotetaan luopumistapoja vähennettäväksi siten että luopumisen kohteena olevan maatilan pellot saisi luovuttaa ainoastaan luopumalla niiden omistusoikeudesta ei sen sijaan enää vuokraamalla niitä määräajaksi

ensinnäkin on tietysti selvää että euroopan talous tarvitsee vahvan ja pitkäkestoisen sopeutusohjelman jonka avulla korvataan budjettikokonaisuuden epätasapaino

mitä käytännössä nyt on sitten tapahtunut

asiantuntijakuulemisen perusteella voi todeta sen että tutkimuksella on löydettävissä ratkaisuja muun muassa eläinten käyttäytymistarpeisiin

ensinnäkin kuntapalveluitten jättimäisillä rahoitusleikkauksilla on aikaansaatu se että kuntakentän eriytymiskehitys on edennyt valtavin harppauksin huonompaan suuntaan

kaiken kaikkiaan kuntauudistuksen ja sote uudistuksen seurauksena saattaa kehittyä ennennäkemätön organisaatioviidakko jossa muun muassa kehittämisresurssit kiinnittyvät hallinnollisten käytäntöjen tekemiseen eli siis käytännössä byrokratiaan

tässä yhteydessä kun puhutaan kuntapuolen lainsäädäntötasosta kaikki muistanevat muun muassa sen kuinka lainsäädäntöprofessorit tyrmäsivät kuntauudistuslainsäädännön

eri syistä eri valtioitten sitoutuminen suojelutoimiin vaihtelee ja tämän vuoksi onkin välttämätöntä löytää keinot joilla helcomin tavoitteitten sitovuutta voidaan lisätä kaikissa itämeren valuma alueen maissa

käytännössä tämä johtaa tilanpidon jatkamiseen entistä pidempään myös niillä tiloilla joilla taloudellisista tai terveydellisistä syistä olisi perusteet tuotannon lopettamiseen

on onnetonta että huolimatta siitä että maatalouden kannattavuus on kovaa vauhtia rapautumassa kustannusten noustessa ja tuottajahintojen polkiessa paikallaan lainsäädännöllä vielä heikennetään alan kannattavuutta

valitettavasti tutkimukseen kaiken kaikkiaan näyttää varoja olevan hiukan niukemmin käytettävissä kuin mitä tarve on mutta siihen on syytä panostaa

ainakin itse näkisin sillä tavalla että nämä koulutusmitoitukset eivät saa perustua yksinomaan laskennalliseen malliin tulevien ikäluokkien koosta vaan pitää huomioida myös nämä tulevat työvoimatarpeet ja minusta tämä on syytä muistaa myös ammattikorkeakoulujen kehittämisessä

he pitivät sitä poikkeuksellisen epäonnistuneena lakihankkeena

mutta samalla meidän on tietysti muistettava että pitkässä juoksussa pankkien on pystyttävä itse hallitsemaan sijoitus ja lainasalkkujensa riskit

arvoisa puhemies

tähän samaan asiaan monet myös sote alan asiantuntijat mutta myös oikeusoppineet hallinnon asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomion

rakennerahastoneuvotteluissa heikompien alueitten kehittämismääräraha leikkautui kolmanneksen pienemmäksi aiemmasta eli vuosittaista kehittämismäärärahaa leikataan pitkästi toistasataa miljoonaa euroa

olen täysin vakuuttunut siitä että nykyisellä kemera rahoituslailla kyllä pärjätään toistaiseksi pärjätään tämä tuleva vuosi

tänään käsittelyssä olevat maataloutta koskevat lakiesitykset ovat itse asiassa tyyppiesimerkki erittäin lyhytjänteisestä ja tempoilevasta maatalouspolitiikasta ja maatalouspoliittisesta päätöksenteosta tämän hallituksen toimiessa

siksi esitetyn järjestelmän määräaikaisuus on ymmärtääkseni erittäin hyvä asia koko pankkijärjestelmän kannalta

erityisesti itä suomessa peltojen myynti on erittäin vähäistä koska pellot sijaitsevat pääsääntöisesti talouskeskusten ympärillä eikä tilaa haluta tai ole järkevääkään pilkkoa peltojen osalta myymällä niitä

on erittäin suuri puute ettei suomessa tuoteta vielä tällä hetkellä systemaattista ja ajantasaista tietoa kuormituksen puhdistuskustannuksista ja puhdistustehokkuudesta

tämä näkyy raaoissa talousluvuissa

eli minusta on aivan välttämätöntä että tämä muutosesitys nyt palautetaan ja tehdään kokonaan tämä kemera lainsäädäntö uusiksi vastaamaan nykytarpeita

oleellista tietysti tässä kokonaisuudessa on myös se että kun näitä mitoituksia tehdään ja aloituspaikkojen määrää määritellään niin sen pitää tapahtua hyvässä yhteistyössä ministeriön alueitten ja koulutuksen järjestäjien kanssa

on myös pakko todeta että nykyiset kehittyneet rahamarkkinat joissa valtioitten riskiasemat luokitellaan yritysten tapaan ja joissa valtioitten lainojen riskilisät vaihtelevat voimakkaasti tulevat olemaan euroopan pankeille erittäin haastavia myös tulevaisuudessa

onkin aivan välttämätöntä että tällaista tutkimustietoa tulisi jotta voisimme huomioida toimenpiteitä teollisuuden pistekuormittajien osalta yhdyskuntajätevesien maa ja metsätalouden haja asutuksen hajakuormituksen sekä ilmastolaskeumien vaikutusten osalta

en yhdy niihin muutamiin näkemyksiin että tämä ala noudattaisi jotenkin huonommin lainsäädäntöä kuin monet muut alat

kaiken kaikkiaan kun todetaan ja tiedetään se että maatalous on kannattavuuskriisissä on hyvin ihmeellistä että nyt esitetään tässä lakiesityksessä sellaista muutosta jolla jatkavat viljelijät pakotetaan investoimaan koko ajan kalliimpaan peltomaahan kun mahdollisuus olisi myös vuokrata ja sitä kautta olla sitomatta lisää pääomia kalliiseen peltomaahan

kuntalainsäädännön leväperäisyys ja osin jo pa ehkä ylimielisyys on silläkin tavalla uskomatonta että muun muassa pääministeri piti kuntauudistusta hallituksen keskeisimpänä rakenneuudistuksena

minulla oli joku aika taaksepäin tilaisuus kuunnella keskustelua muuramen kunnan korkean johdon kanssa eräässä tilaisuudessa

eli ne väitteet joita täällä aina silloin tällöin tämän kuntauudistuksen käsittelyn yhteydessä on heitetty että tällainen kotikuntamaakunta malli jonkatyyppinen kainuun maakuntakokeilu on ei olisi taloudellisesti tehokas ovat täysin tuulesta temmattuja

arvoisa puhemies

omalta osaltani haluan edelleen tukea vahvasti turkistuotannon kehittämistä suomessa enkä näin ollen ole hyväksymässä tätä aloitteen mukaista kieltoesitystä

viime vaalikauden ja nykyisenkin hallintovaliokunnan jäsenenä on ollut aika huojentavaa todeta että niin selonteossa kuin myös selonteon käsittelyssä on tullut laajasti ilmi että aluehallintouudistuksen toteutusta voidaan pitää valtion aluehallinnon näkökulmasta pääosin onnistuneena

nythän kovinkin herkästi keskusteluun nousee lähinnä maatalouden vaikutus tässä kuormituksessa mikä tänäkin päivänä tässä keskustelussa on monella tavalla näkynyt

tuottoa tavoitellessaan pankeilla on kiusaus tavoitella korkeaa tuottoa riskin lisäämisen kustannuksella ja siksi tällainen automaattinen tukijärjestelmä ei missään tapauksessa olisi tervettä kilpailua eikä se myöskään olisi maksajan näkökulmasta terve tapa toimia

lisäksi tulee hallituksen poliittisia kielteisiä päätöksiä joilla itse heikennetään alan toimintaedellytyksiä ja tässä tilanteessa me käymme myös sitten neuvotteluja eun maatalouspolitiikasta ja pyrimme perustelemaan huonoilla luonnonedellytyksillä maatalouden kannattavuutta mutta taustalla ovat koko ajan myös itse tehdyt poliittiset päätökset

millä tavalla tässä keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välisessä keskustelussa ja neuvottelussa yleensäkin tämä harmaa talous ja harmaan talouden rajoittaminen nousi

muuramen edustajien näkemys oli hyvin selkeä

kuntauudistuksen osalta hallitus ainakin minun yllätyksekseni ei pystynyt esittämään mitään talouslukuja vaikka pääministeri piti sitä keskeisenä kestävyysvajeen paikkaajana

vaikka meillä ei olekaan ravinnevalumamittausten yhä puuttuessa tietoa muun muassa maatalouden todellisista kuormitusosuuksista on selvää että maatalouden ravinnekuormitusta on vähennettävä

he totesivat että muun muassa muuramen sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ovat tämän jyväskylä isäntäkuntamallin aikana ja sopimuksen aikana heikentyneet oleellisesti

raaat numerot puhuvat puolestaan ja sen puolesta että tällainen kotikuntamaakunta malli on myös taloudellisesti erittäin tehokas

minusta on aivan selvää että tämä vuokrausvaihtoehto on säilytettävä jo tuon äskeisen kommentin takia mutta myös siitä syystä että lainsäädännössäkin kaiken kaikkiaan on pyrittävä pitkäjänteisyyteen niin myös maataloudessa

tosin on syytä kiinnittää vakavaa huomiota siihen ovatko nämä valtion aluehallinnon uudistukset jo nyt johtaneet liikaa keskittämislinjaan jossa valtion aluehallinto ymmärretään vain keskushallinnon jatkeeksi eikä sille enää suoda mitään alueellisen identiteetin varaan rakentuvaa tehtävää

minusta on myös selvää että pankkien toimintaperustan turvaaminen on euroopan valtioille äärettömän tärkeää

huomiota herätti myös sitten se että jyväskylä on käytännössä siirtänyt tilinpäätöksessä erityyppisiä vyörytyseriä näitten renkikuntien muun muassa muuramen maksettavaksi mikä on ollut omiaan tiputtamaan muuramen taloudellista tilannetta

ja vastaus

pääministeri kataisen hallitusohjelmassa oli myös kirjattuna tavoite kansallisesti paremmasta sääntelystä tavoitteena oli muun muassa parempi lainsäätelyn taso

tämän esityksen osalta on todettava että itse asiassa rahan hintaa kovempi ongelma tällä hetkellä on mainittu huono kannattavuus ja nopeasti nouseva kustannustaso

viljelijöiden intressihän on pitää ravinteet pellolla kasvattamassa ruokaa ihmisille ja kotieläimille ei suinkaan vesien kaloille

tällainen poukkoilu vuosittain rasittaa jo ennestään stressaantuneen toimialan tilannetta ja saa aikaan epävarmuutta tilanpidon jatkamista pohtivien henkilöitten osalta

hallitus on pitänyt näitä kuntayhtymiä himmeleinä ja epädemokraattisina tahoina

on jollakin tavalla aivan uskomatonta että kesken lain lähdetään heikentämään oleellisesti olemassa olevaa lainsäädäntöä ja toivonkin kyllä hyvin vahvasti että tämä lakiesitys hylätään tässä eduskuntakäsittelyssä ja päinvastoin voisi ajatella niin että jos jotain olemassa olevassa luopumistukilainsäädännössä pitäisi parantaa niin itse asiassa pitäisi parantaa vuokrausvaihtoehdon käyttöä näissä tilojen luopumistapauksissa

näiden pääomien volyymi on äärettömän suuri eikä sitä voine korvata millään julkisella rahoitusinstrumentilla eikä edes keskuspankkien rahoituksella

tästä seuraa se että maatalous investoi itse asiassa käytännössä aivan liian vähän ja tämänkin takia korkotuen leikkaus ei todellakaan ole kannustava viesti uusia investointeja suunnitteleville viljelijöille

elintarviketalous kaiken kaikkiaan on suomen tärkein tuontia korvaava kotimarkkinasektori eli käytännössä se tarkoittaa sitä että mitä korkeampi omavaraisuus niin sitä pienempi tuontilasku suomelle tulee

läänien lakkautuksen jota muuten en ole pitänyt kovinkaan järkevänä myötä vastuu alueiden identiteetistä on maakuntien liittojen harteilla liittojen joiden roolia selonteossa ei valitettavasti juurikaan ole arvioitu vaikka juuri niiden vaikutusvaltaa uudistuksessa pyrittiin lisäämään

tätä osoittaa se että maatalouden lannoitteitten käyttöä on vähennetty rajusti

on sisäistettävä muun muassa se että lakiehdotusten vaikutukset tulee oikeasti selvittää eikä vain lähteä toivotaan toivotaan näkökulmasta

mutta kun tätä hallituksen esitystä kaiken kaikkiaan yrittää avata niin kyllähän sieltä esitetään vielä vaikeampaa himmeliä ja epädemokraattista vaihtoehtoa

arvoisa rouva puhemies

voi vain yhtyä tarkastusviraston näkemykseen siitä että säädösvalmistelu tulee aidosti tunnistaa valtioneuvoston ydintehtäväksi

arvoisa puhemies

maatilojen heikko kannattavuus heikko maksuvalmius on tosiasia ja erityisen ongelmallistahan tässä on se että nämä syyt tähän ovat maatilojen ulkopuolella kansainväliset ja niin edelleen syyt

on selvää että kuntayhtymämallin käyttäminen olisi tarkoituksenmukaista laajemminkin kuin koordinaatioryhmän tarkoittamissa tilanteissa niin demokratiasyistä kuin taloudellisen vastuun kantamisen syistäkin

mutta kaikki erilaiset elintarviketurvallisuuteen liittyvät tarkastukset valvonta ja niin poispäin aiheuttavat kustannuksia viljelijöille pienille elintarvikeyrityksille

mutta on muistettava se että maaperässä ja vesistöissä muutokset tapahtuvat tavattoman hitaasti

ehkä pystyn arvioimaan sitä vain sillä tavalla että se perusta on varmasti arvioitu hyvin hyvin perusteellisesti ja on näin ollen aivan oikea

jatkossa myös varmasti on tarpeen arvioida mennäänkö nykyisessä säädännössä vähän liikaakin siihen että säädöksiä siirretään asetuksenantovaltuuden taakse entistä enemmän siis käytännössä eduskunnan päätösvallan ulkopuolelle

eli ei suinkaan kysymys ole siitä että viljelijöitten asenteissa olisi jotain vikaa kuten vihreät täällä yrittävät eri puheenvuoroissa todistaa

voisi sanoa niin että tämänkin lakiesityksen tekemisen sijaan ministeri olisi voinut miettiä tulevaa rakennerahastokautta miettiä keinoja joilla alan investointeja kaiken kaikkiaan pystytään lisäämään ja olisi voinut myös miettiä makeran kehittämistä kaiken kaikkiaan

joka tapauksessa maatilojen tilannetta ajatellen tämä hallituksen esitys on todella kiireellinen todella tarpeellinen

sinällään tämän lakiesityksen muutokset ovat lähinnä teknisiä ja täydentäviä enkä haluakaan alkaa millään tavalla ruotia tarkemmin noita tehtyjä esityksiä

mutta hyvää lienee tässä järjestelmässä myös sitten huomata se että vastuu näistä takauksista jakautuu maittain euroopan keskuspankin merkityn pääomaosuuden mukaan

tähän liittyen valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja tuomas pöysti on tässä taannoin pohdiskellut ja arvioinut tätä kuntatilannetta ja sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä

ilman selonteon analyysiakin voi todeta että alueellisen kansanvallan lisäämisen osalta tässä uudistuksessa ei juurikaan päästy eteenpäin vaikka uudistuksen pohjana olevassa hallitusohjelmassa siihen pyrittiin

mutta niistä syntyy kustannuksia joita on erittäin vaikea siirtää sinne lopputuotteen hintaan ja tietysti on pakko pohtia millä näitä valvonnan kustannustekijöitä sitten voitaisiin pienentää ja sitä keskustelua on hyvä käydä

minä itse näen myös sillä tavalla että on totta kai järkevää että tämä tuki nytten kohdennetaan sitten tilojen suhteellisen velkaantumisen perusteella

maatalouden päästövähennyksiin on tietynlainen vaikutus ympäristötukijärjestelmällä mutta tukijärjestelmälläkin on lähinnä hienosäätäjän rooli

edustaja savola täällä jo kiinnitti huomiota siihen että on aika nurinkurista että oppositio joutuu muistuttamaan hallitusta siitä että olisi syytä noudattaa omaa hallitusohjelmaansa

eli vastuu jakautuu tasaisesti suhteessa jäsenmaiden kantokyvyn mukaan mutta vastaavasti sitten itse tukitoimenpiteet hyödyntävät aivan eri lailla eri maiden pankkeja

nythän käytännössä kävi niin että perinteisten kuntayhtymämaakunta liittojen toimivaltaa vahvistettiin lähinnä vain strategisten kehittämisohjelmien laadinnassa ja muutamissa nimitysasioissa

arvoisa puhemies

minusta hän pohtii erittäin hyvin